sata komiteassa tämä on siunattu sosiaalitupossa tämä on siunattu elikkä se aika jatkuu siitä eteenpäin vielä toistakymmentä vuotta ettei tule minkäänlaista tasokorotusta tälle ryhmälle

olisi tositekohtaisessa erittelyssä julkinen osa ja ei julkinen osa mutta tarkastajalla olisi aina olivatpa vaalit mitkä hyvänsä tositekohtainen erittely

valtiovarainministeriö muistuttaa omassa tiedotteessaan että lainanantajan on kuitenkin aina hyväksyttävä riski siitä että kaikkia lainattavia varoja ei saadakaan korkojen kera takaisin

silloin henkilön koko elämänuransa aikana tekemät työtunnit kasvaisivat ja samalla mikä kannattaa aina muistaa vanhempien työntekijöitten hiljainen tieto siirtyisi nuoremmille työntekijöille ja varmaan kasvattaisi työnteon kannattavuutta

kuinka nämä kaksi erisuuntaista pyrkimystä ovat mahdollisia koska elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksilla on kuitenkin rahat joita he käyttävät ministeriön tiukassa tulosohjauksessa ja sitten maakunnallisilla liitoilla on kuitenkin tämmöinen yleinen aluekehitysrooli mutta mitäpä he tekevät jos kerran nämä sektoriviranomaiset pitävät entistä tiukemmin rahoistaan kiinni ja nimenomaan ministeriön käskytyksen alla

sen jälkeen valittiin johtoon sitten ranskan tukemana hänen henkivartijansa ja nykyiselläkin johtajalla väliaikaisella johtajalla on tiiviit suhteet uraanibisnekseen ja ranskan intressi liittyy nimenomaan siihen että ranska haluaa turvata omat etunsa entisessä siirtomaassaan

kyllä siinä ratkaisussa joka olisi tehty olisi pitänyt ottaa huomioon väestönmuutokset ja myöskin se niin kuin on todettu täällä miten tämä ratkaisu vaikuttaa alueelliseen äänestysaktiivisuuteen

arvoisa puhemies

lehtien arvonlisävero tarkoittaa negatiivisen noidankehän pyörittämistä

toinen aloite perusteluosa maa ja metsätalousministeriön momentille liittyy siihen että vuosittain petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaukset alibudjetoidaan toistuvasti valtion talousarvioon ja vahinkoa kärsineet joutuvat odottamaan omiaan aivan liian kauan

se oli oikeastaan pohjanoteeraus siinä mielessä että kyseenalaistettiin kaikki motiivit niiltä jotka kyselevät ministereitten sidonnaisuuksien ja omistusten perään

tämä sopimushan pätee isoissa ja pienissä onnettomuuksissa ja niihin liittyvässä tiedottamisessa yhtä lailla pelastushelikopteritoimintaan liittyen kuin sitten esimerkiksi ydinonnettomuuteen

totta kai myöskin perusturvan taso liittyy siihen ja kytkeytyy myöskin tähän lakialoitteeseen niin että jos siitä mitättömän pienestä peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta vähennetään vielä se korvaus minkä saa vapaaehtoistoiminnasta niin totta kai se kytkeytyy siihen siihen että siltä henkilöltä vähennetään jo entisestään heikkoa perusturvaa sen korvauksen sovittamisen myötä

ensinnäkin arvonlisävero ruokkii entisestään nettilehtien käyttöä lehtitilaukset vähenevät sosiaalisesti ja taloudellisesti valikoivasti ilmoitustulot supistuvat tilauksista saatavat tulot vähenevät kannattavuus heikkenee työntekijöitä irtisanotaan niin lehtitaloissa kuin jakelu ja kuljetusyrityksissä ja valtion verotulot vähenevät lisääntyvän työttömyyden ja kannattavuuden laskun vuoksi

kysymys kyllä herää kun vihreät niin mielellään esiintyvät kaikissa asioissa moraalinvartijoina mitä kaikkia muita poliittisia kytkentöjä tähän ratkaisuun liittyy

kun aikaisemmassa elämässäni kuitenkin olen toiminut työvoimatoimiston johtajana kohtuullisen hyvin tiedän työttömyysturvajärjestelmät vielä nykyisenkin järjestelmän ja tiedän sen minkälaista yhteistyötä kuitenkin kansaneläkelaitos työttömyyskassat työvoimaviranomaiset ja monet muut tekevät niin minusta olisi ollut oikeastaan nautinnollinen tilanne se jos siinä työvoimatoimistossa sen toimialueella jossa minä olin johtajana olisi ollut työttömyysturvalla olevia helvetin enkeleitten jäseniä

se vaikeuttaa virkistyskäyttöä vaarantaa palvelut ja ajaa henkilöstöä ahtaalle

nyt nämä hallituksen esityksen heikennykset ulottuvat myöskin osa aikaeläkkeeseen ja niin kuin sanoin ikärajat nousevat kauttaaltaan jokaisella kohderyhmällä vuodella

tällä tavallako te roikottamalla henkilöstöä löysässä hirressä parannatte työssäjaksamista jatkatte työuria ja nostatte eläkeikää

siinä mielessä olen pettynyt sekä lausuntoon että mietintöön että näitä taustoja ei valoteta minkä takia tämän maan tilanne on niin paha

kun asetelma toistuu vuosittain ja määrärahaa joudutaan nostamaan tipoittain olisi kohtuullista että määrärahatarve mitoitettaisiin jo varsinaisessa talousarviossa riittäväksi

valtioneuvoston tulevaisuusselonteon arviointi tulevaisuusvaliokunnassa on ollut hyvin mielenkiintoinen prosessi

eikä työilmapiiriä ainakaan paranna se että valtiovarainministeri katainen kertoi lapin vierailullaan myös irtisanomisten olevan mahdollisia valtion organisaatioissa

silloinkin se ministerin ilmoitus täytti kaikki lain kriteerit mutta jos sitä eduskunnan salissa ei olisi perätty mitä ne merkittävät omistukset ovat niin ainakin sillä kertaa se koko talvivaara omistus mahdolliset sidonnaisuudet tiedon kulku ja ministerirooli suhteessa esimerkiksi muihin osakkeenomistajiin olisi jäänyt käymättä läpi

edustaja valiokunnan puheenjohtaja soini voi varmaan nyt vapaammin esittelypuheenvuoron jälkeen kertoa minkä takia tässä mukaan lähteneet maat edustavat paremminkin näitä euroopan rupuvaltioita ja georgiaa mutta muut pohjoismaat ovat ulkona sitten onko tämä rintama repeillyt jo lähtökohtatilanteessa

nyt se voi olla aivan erityisen vaarallista kun pitää täsmentää että olen aika lailla samaa mieltä tämän edustaja zyskowiczin muutaman minuutin vanhan kannan kanssa ei tule sitten väärinkäsityksiä

reagointi työttömyystilanteen oleelliseen heikkenemiseen mittaa hallituksen todellisen yhteisvastuun sen onko sitä vai eikö sitä ole

vakiintuneen käytännön mukaisesti yksilö kun päätössummeria suon uralilta

heikompaan asemaan joutuvat aikakauslehdet ja pienet paikalliset lehdet jotka kamppailevat jo nyt kannattavuusrajalla mutta ovat alueellaan tärkeitä tiedonvälittäjiä

arvoisa puhemies

esitän että pykälä saa sen muodon joka on vastalauseessa ja se tarkoittaa ettei työttömyysturvan kestoa lyhennetä

niin urheilumies kuin itse olenkin ja vaikka muistan sen juuri äsken äänestettiin afganistan asiasta mitä silloin seurasi kun neuvostoliitto hyökkäsi afganistaniin mitä tapahtui kansainväliselle olympialiikkeelle silloin muistan nuorena poikana surreeni hyvin paljon sitä kuinka se heijastui tähän kaikkien maiden yhteiseen urheilujuhlaan niin kyllä minusta tässä olisi nyt vaikuttamisen paikka

olisin tehnyt työhönosoituksen

niillä näytöillä joita perussuomalaisilla on eu kriittisyydestä tällä kaudella ei kauhean paljon kannata luentoja pitää muille siitä mikä on oikeaa eu kriittisyyttä

ja kun moitin tässä toista kd edustajaa niin kiitän kyllä sitten lopuksi edustaja essayahia siitä kun hän omalta osaltaan antoi tunnustusta edustaja myllykoskelle

näin isoja asioita ei pelkästään sosiaali ja terveysvaliokunnassa voida ratkaista kun aina pitää ottaa huomioon kaikki se mitä tapahtuu kansalaisen jokaisena elinvuonna varsinkin työuran aikana

arvoisa puhemies

tällä esityksellä hallitus lisää alueellista ja sosiaalista eriarvoisuutta se on aivan selvää ja siitä syystä tämä esitys tulee hylätä lain kakkoskäsittelyssä

lyhyesti vain edustaja hassille kun hän viittasi tai oikeastaan kysyi siitä että näitä järkeviä muutoksia otetaan kyllä vastaan kun niitä esiin tulee

kyllä kannattaa muistaa että tällä kaudella tämän vuoden puolella euroopan komissio on ensimmäisen kerran tehnyt päätöksen ja linjauksen siitä että se lähtee rahoittamaan puolustustutkimusta ensi alkuun tosin esitutkimusta sen jälkeen tulee isompi tutkimusohjelma ja sen jälkeen seuraavat ihan varmasti konkreettiset toimet puolustussektorin alalla ja se jos mikä on liittovaltiokehitystä

nopea teknologinen kehitys globaalit ympäristöongelmat kansainväliset kriisit ja läntisen maailman suhteellisen aseman heikkeneminen maailmantaloudessa luovat ennennäkemättömiä haasteita

velkaa otettiin mutta ei elvytetty päinvastoin murennettiin veropohjaa hyvin ratkaisevalla tavalla

myös pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys kasvavat huolestuttavasti ja nämä kumpikin ovat niitä erityisryhmiä työvoimapalvelulaissa joiden tilanne pitäisi ottaa erityisen vakavasti huomioon

jos tähän asti kulissien takana on valmisteltu hiljaisesti leikkauslistoja eduskuntavaalien jälkeistä aikaa varten niin nyt se työ saa kyllä lisää vauhtia

edustaja zyskowiczin kanssa olen samaa mieltä siitä että ei ole olemassa roskaduuneja on vain olemassa semmoisia töitä joissa työnteon ehdot eivät täytä kriteerejä

eduskunnassa tapahtuvan tilinpäätöskertomuksen käsittelyn päätavoitteita on että sen perusteella voitaisiin ohjata seuraavan vuoden talousarvion valmistelua

on äärimmäisen tärkeä asia tänä päivänä kun puhutaan hyväosaisten esimerkistä mihin ne joilla sitä rahaa on sijoittavat rahansa

kaikista helpoin tapa miten saadaan hyvä toimiva aselaki ja kehitettyä sitä on ottaa nämä harrastajaryhmät aidosti mukaan valmistelutyöhön metsästäjät ampumaurheiluharrastajat ja asekeräilijät

miljardin euron yhteisöveroalennus semmoisena aikana jolloinka olisi pitänyt katsoa kaikki mahdollisuudet siihen että pystytään päinvastoin kartuttamaan valtion verokassaa

en tiedä onko asia jo mennyt liian pitkälle mutta kyllä lukasenkan piittaamattomuus ihmisoikeuksista ne loukkaukset mitä siellä on kiistatta havaittu ovat sitä luokkaa että minun mielestäni se on vähintäänkin epäsuora tunnustaminen tälle hallinnolle jos jääkiekon mm kisat siellä järjestetään

minä juuri luettelin ne aiemmat alat joille tätä tukea tulee ja totesin että nyt tulee sitten yksi kohderyhmä lisää tukien piiriin

työ ja elinkeinotoimistoissa ei ole riittävästi henkilökuntaa palvelemaan etenkään vaikeassa työmarkkina asemassa olevia asiakkaita koska heidän palvelutarpeensa on suuri

jos tuijotetaan pelkästään liikennemääriä monet todella vaaralliset pienempien ja vähäväkisten alueitten tiehankkeista jäävät kokonaan ilman rahoitusta

olisi ollut mielenkiintoista tietää tämänkin asian käsittelyyn liittyen mitä toimia suomessa on tehty sen eteen että sopijaosapuoli noudattaisi ilmoittamisvelvollisuuttaan paremmin ja että tiedottaisi myös viranomaisteitse näistä asioista niin että ainoana tiedonlähteenä pitkään aikaan ei olisi joku nettilehti joka operoi yhdestä kaupungista

mutta näistä työllisyysmäärärahoista

heillä on valtavan paljon enemmän osaamista kuin sellaisilla virkamiehillä jotka välttämättä eivät ole aidosti kosketuksissa aseisiin metsästykseen ampumaurheiluun millään tavalla

olipa kyse sitten pakkosäästöistä tai siitä että jo etukäteen kyseisenä vuonna käytetään tai sidotaan tulevien vuosien rahoja niin kummassakin tapauksessa pää on tullut vetävän käteen

mutta samaan aikaan meillä puhutaan ihan vakavissaan miljardiluokan tukien karsimisesta nimenomaan yrityspuolelta ja kukaan teistä jotka kritisoitte minun puheitani ei kyennyt rakentamaan yhteyttä tämän tukimuodon ja investointipäätöksen välillä

siinä syntyy uutta jaettavaa tehdäänpä se työ palkkatyössä yrittäjänä kotona tai vaikka kolmannella sektorilla

perusongelma kuplassa on pääoman niukkuus suhteessa yhä suurempaan velkamäärään

edustaja zyskowicz puhui tyypilliseen ja vauhdikkaaseen tapaansa ja ilmeisesti halusi kärjistää keskustelua eikä siinä mitään sinällään

ja kyllä minä tähän asti olen ymmärtänyt aina sen näin että perussuomalaiset vastustavat kaikissa mahdollisissa tilanteissa liittovaltiokehitystä

ministerille on tuttu tiedän kun vierailitte alueella savukosken ja sodankylän kunnissa sijaitseva tanhuantie jossa ei valtavia liikennemääriä ole mutta jossa on tapahtunut siitä huolimatta todella paljon vakavia jopa kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia lyhyen ajan sisällä useampia

lause sisältää voimakkaan arvolatauksen ja huomion siitä että jokainen ihminen ollakseen ihminen kuuluu yhteisöön eikä yhteisössä voi olla pelkästään ottavana osapuolena täytyy myös antaa muille voimiensa ja kykyjensä mukaan

onko nyt niin että puolustusyhteistyö sotateollisen kompleksin rakentaminen on se liima joka pitää euroopan unionia enää kasassa

pitkäaikaistyöttömyys kasvaa nuorisotyöttömyys kasvaa ja koko ajan virta myöskin niihin työttömiin joilla työttömyys on jo yli kahden vuoden mittainen on kasvamassa

yksittäisten määrärahojen lisääminen tipoittain kesken vuoden ei enää riitä vaan työllisyyspolitiikan muuttaminen aidoksi aktiivisen työllisyyspolitiikan suuntaan edellyttää kaikkien keskeisten määrärahojen lisäämistä mukaan lukien työllisyysperusteiset investoinnit jotka ovat olleet kaikista tehokkain tapa luoda pysyviä työpaikkoja jos tarkastelemme työ ja elinkeinoministeriön välineitä henkilöihin kohdistuvat määrärahat sekä työ ja elinkeinotoimistojen toimintamäärärahat

rajulla sokkihoidolla jonka maksavat raskaimmin viattomimmat kreikan talous voidaan saada vakautettua mutta ongelmat odottavat jo muissa maissa

on aivan totta se minkä edustaja zyskowicz sanoi että monet rikolliset ovat yllättävän hyviä lain tuntijoita ja heillä on siihen jopa avustajia

huomasin tuossa että pääministeri stubbin hallitusohjelman tavoitteena on sama mikä pääministeri kataisen hallitusohjelman nimenä eli hallituksen tavoitteena on avoin oikeudenmukainen ja rohkea suomi

jos työnantaja ja vuokrafirma eivät sitoudu työntekijään on aika utopistista olettaa että työntekijäkään sitoutuisi varsinkaan kehittämään pitkäjänteisesti sen yrityksen toimintaa

pahimmillaan voi käydä niin että voitettu peliaika kasvattaa myöhemmin maksettavaa laskua ja realisoituu esimerkiksi espanjan ja portugalin taloustilanteen myötä

sitähän käsiteltiin viimeksi laajasti aselain uudistamisen yhteydessä ja minä olin kyllä sitä mieltä ja onneksi se kohta poistettiin sieltä että poliisit olisivat saaneet tulla kotiin tarkastamaan mitenkä aseita säilytetään että se oli aivan turha pykälä siinä hallituksen esityksessä

arvoisa puhemies

siksi myös talouskriisin kiihdyttäjät kuplan puhaltajat eli pankit täytyy saada jo nyt kantamaan oma vastuunsa ongelmista

edustaja soini ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana piti pari viikkoa sitten erittäin harkitun maltillisen ja perustellun puheenvuoron ukraina tilanteeseen liittyen

on täysin kestämätön tilanne että kerta toisensa jälkeen eduskunta laitetaan sitoutumaan miljardiluokan vastuisiin ilman että tämänhetkinen tilanne on selvillä

ministeri anttila te sanoitte viime viikolla talousarviokäsittelyn yhteydessä että metsähallituksen metsätalouspuoli yhtiöitetään omaksi osakeyhtiöksi jotta metsähallituksen tulevaisuus voidaan taata

mutta voi muistaa sitä millä tavalla oikeuskansleri itse asiassa useaan otteeseen heti keulilta on antanut vakavan huomautuksen siitä kuinka kuntalakia ja sote uudistusta on valmisteltu ja viety eteenpäin ja huomauttanut muun muassa aikataulutuksesta eli siitä että kunnilla ja eduskunnalla pitää olla tiedossaan kaikki keskeiset tekijät silloin kun he päättävät omalta kohdaltaan asiasta

on aika härski tilanne sellainen että monia suomalaisia työntekijöitä on potkittu pois nimenomaan pysyvästä työsuhteesta ja ajan oloon jopa samoja työntekijöitä on otettu siihen samaan firmaan tekemään samoja töitä mutta vuokratyöntekijöinä ja aiempaa huonommin työehdoin

suomen eduskunta teki ison periaatteellisen virheen silloin kun se suostui jälkikäteen takuumieheksi islantilaisessa kaupthing pankissa olleiden sijoitusten takaamiseksi paitsi itse pääoman myös ylikorkeitten korkojen osalta

ei täällä ole vielä sanottu selvästi sitä onko suomen valtuuskunnalla yhteinen kanta

kerta toisensa jälkeen vastuuministerit ovat jättäneet kysymyksiin vastaamatta

on erityisen huolestuttavaa että nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen vaarantuu liian alhaisen määräraharesursoinnin vuoksi